muistuttaisin kuitenkin että olemassa olevien asiakkaiden ylläpitäminen on aika monelle yritykselle huomattavasti helpompaa kuin uusien asiakkaiden hankinta mutta ymmärrän sen että niitä nuoria aikuisia jotka ovat se niin sanottu heikko kohderyhmä ylen tarjonnassa varmasti halutaan käyttäjiksi

tällä on myös yritysten investointeja tukeva vaikutus vaikka varsinainen kannustin lieneekin tänään myöhemmin käsittelyssä oleva hallituksen esitys laiksi tuotannollisten investointien väliaikaisesti korotetuista poistoista

heille maailma on parin klikkauksen takana ja he ovat juuri niitä joille ohjelmilla on tiivis yhteys nettiin ja sosiaaliseen mediaan

opposition edustajat ovat väittäneet että loppujen lopuksi tämä kelamaksun poisto jää veronmaksajan kustannettavaksi ja ed

arvoisa herra puhemies

elikkä meidän pitäisi pystyä myös tässä salissa ajattelemaan paljon muuta kuin mitä meidän oma median kuluttamisemme on

näin ollen meidän kaikkien osaaminen sivistys ja etenkin nuorten aktiivinen osallistaminen nousevat arvoon arvaamattomaan

täällä on paljon kiitelty siitä että tämä uusi veroluonteinen maksu tulee olemaan sosiaalisesti oikeudenmukainen

nuorisotyöttömyyden ehkäisy on kokoomuksen puolelta haluttu nostaa yhdeksi kataisen hallituksen ykkösteemaksi

näin juuri tehdään ja rahoitus kerätään pääosin elinkeinoelämän energia ja ympäristöveroja korottamalla mitä myös veronmaksajain keskusliitto on pitänyt oikean suuntaisena

käytännössä se tarkoittaa sitä että jokaiselle nuorelle taataan työ opiskelu kuntoutus tai harjoittelupaikka jonka avulla nuorten tulevaisuudelle luodaan kestävä pohja

haluan aivan lopuksi vielä kiinnittää huomiota siihen että tämä veroluonteinen maksu ei välttämättä ole oikeudenmukainen yrittäjille ja kiitän ministeri kiurua siitä että annoitte signaalin että eduskunnassa voidaan tehdä hienosäätöä koska toivon todellakin että asiantuntijakuulemisessa otetaan yrittäjien asema esiin

tähän lopuksi on syytä painottaa että peruspalveluiden ja sosiaalietuuksien maksamiseen ja määriin tällä yritysten ja kuntien työllistämisvaikutuksia parantavalla esityksellä ei ole vaikutusta

toisaalta oppisopimuskoulutus voi olla koulutettavallekin työmarkkinoille pääsyyn ja itsensä kehittämiseen sellainen tilaisuus jota ei muuten olisi tarjolla

arvoisa puhemies

valiokunta on kohdistanut määrärahalisäyksiä perusopetuksen laadun parantamiseen ja on kiitettävä että kokoomuksen aloittamat pop hanke ja lukioiden opinto ohjauksen kehittäminen jatkuvat

korkeakouluopiskelijoiden osalta on syytä kiittää että ateriatuen määrärahoihin tehtiin lisäys ja myös tällä tavoin voidaan edistää opiskelijoiden terveellistä ruokavaliota

kustannusten on taipumus nousta kun kysyntä kasvaa

kuten hyvin tiedämme rakentamisen kasvu on hiipumassa ja kun suunnitteluun ja rakentamiseen syntyy vajaakapasiteettia niin eräiden tie ja ratahankkeiden aikaistaminen voisi olla kustannustehokkuussyistä perusteltua

ammattikorkeakoulujen uudistamista on ehdottomasti jatkettava mutta ammattikorkeakoulun aloituspaikkojen osalta kuitenkin yhdyn edustaja hemmilän aiempaan seikkaperäiseen puheenvuoroon huolesta turun ammattikorkeakoulun palvelujen tuottamisen ja johtamisen koulutusohjelman osalta joka on valitettavasti lakkautusuhan alla

tällä lakkautuksella olisi kauaskantoisia seurauksia matkailu ravitsemis ja talousalan kehitykselle varsinais suomessa koska alan suomenkielinen ja monialainen korkeakoulutus loppuisi maakunnastamme kokonaan

meillä on tiedossa monen valmistuneen alumnin henkilökohtaiset menestystarinat joista pystyy hyvin muodostamaan kuvan koulutuksen vaikuttavuudesta elinvoimaisuudesta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista jotka on tärkeää huomioida koulutuspoliittisia linjauksia käytäntöön saatettaessa

itse asiassa koen tällaisen vaatimuksen erittäin räikeänä epäluottamuslauseena meidän sairaanhoitopiirejämme kohtaan ja varsinkin kun turussa tampereella ja helsingissä on jo vapaaehtoisesti alettu rakentaa reuman osaamiskeskuksia

arvoisa puhemies

toivon että ministeri gustafsson todellakin ottaa tämän huolen tosissaan ja myös sen huolen että lukiokoulutusta tulee edelleen kehittää itsenäisesti ja vasta tämän jälkeen tulisi miettiä toisen asteen yhteistyön eri muotoja

kysymys on myös alueellisesta tasa arvosta ja tällöin on ensiarvoisen tärkeää että reuman hoitotiimit resursoidaan sairaanhoitopiireissä

on syytä kiittää hallitusta kuluvan vuoden budjetin panostuksista hankkeeseen ja sen johdosta uskonkin että kulttuuri kuuluu kaikille myös jatkossa

helsinki on ensi vuonna world design capital ja siksi onkin hyvä että suomalaisen muotoilun kattojärjestö ornamo saa ensi vuodelle lisärahoitusta jotta suomi tunnetaan maailmalla entistä paremmin muotoilusta ja ennen kaikkea tämän päivän muotoilijoista

arvoisa herra puhemies

näissä iltapäivän kahdessa ensimmäisessä puheenvuorossa ja valitettavan monessa jälkeenpäinkin epäiltiin sitä että yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet vaarantavat yliopiston autonomian

te moititte myös sitä että tämä on veroetu

kun katsomme kokonaisuutta niin aivan varmasti kansantalouden ja vanhuudenturvan kannalta positiiviset vaikutukset ovat isoimmat jos uudistuksella saadaan ihmisiä kannustettua täydentämään omaa eläketurvaansa lisäsäästöillä ja ennen kaikkea pysymään työelämässä vielä yhden kaksi tai jopa kolmekin lisävuotta

päinvastoin tämä lakiuudistus nimenomaan mahdollistaa sen että yliopisto itse tekee strategiset valintansa tutkimuksen painopisteistä ja pystyy muutenkin toimimaan kuten kansainväliset yliopistot

kun kerran kannatatte sivistysyliopiston kehittämistä niin hyväksykää se että yliopistoyhteisö voi oman yliopistonsa erityispiirteet huomioiden arvioida minkälaista muun yhteiskunnan sitoutumista yliopiston toiminnan tukemiseen se itselleen katsoo tarpeelliseksi hankkia hallituksen jäseniä valitessaan

kataja otti myös kotimaisen omistajuuden esiin

pentti oinonen pelkää että tämä laki tappaa suomalaisen kilpailukyvyn mutta siitä ei suinkaan ole kysymys

me kaikki varmastikin haluamme että meidän työnantajillamme on kasvot ja kun me edistämme kotimaista omistajuutta niin silloin meillä on myös helpommat

valiokunta on mietinnössään korostanut hyvin voimakkaasti sitä että euroopan pitäisi olla aktiivisesti edistämässä että saisimme koko maailman kattavan kansainvälisen päästövähennysjärjestelmän

yliopiston hallituksen ulkopuoliset jäsenet siis sitoutuneet jäsenet tuovat lisäarvoa ja täydentävät osaamista muun muassa henkilöstöhallinnon taloushallinnon ja sidosryhmäsuhteiden osaamisen osalta

voi käydä läpi debatti jakso edustaja

on aivan selvää että me olemme huolissamme siitä että kolmansista maista tulevat lentoyhtiöt saattaisivat vähentää välilaskuja helsinkiin ja näin uhata helsinki vantaan gateway asemaa muun muassa aasian liikenteessä

kiitän lopuksi ministeriä että tulosohjaukseen otetaan myös opiskelijaopettaja suhteen kehittäminen opetuksen laatua tukevaan suuntaan

niin ikään täällä on kannettu huolta siitä että meidän maakuntien lentokentät säilyvät ja tässä yhteydessä onkin tärkeää korostaa että verkostoperiaatteella jatketaan jatkossakin sillä kansainväliset yhteydet ovat vientivetoisen maan jokaiselle maakunnalle erittäin tärkeä asia

jos tällä laajapohjaisella hallituksella ei ole ideologista liimaa niin tällä hallituksella on liimana aivan selvästi suomalainen työ ja talouskasvu

käsiini osui tutkimus jonka mukaan juna syö merkittävästi lentokoneen markkinaosuutta jos matka aika jää alle kolmen tunnin

te jotka olette lukeneet pekkarinensutelaa ymmärrätte hyvin että kasva tai kuole on yksi kansantaloustieteen viljellyimmistä ja vihatuimmista sanapareista

tämän lisäksi meillä on paljon muita keinoja päästöjen vähentämiseen muun muassa investoinnit vähäpäästöiseen kalustoon tehokkaampi lennonohjaus kuten jo täällä olemme useaan otteeseen kuulleet

täällä on aivan aiheellisesti otettu esiin että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen pitäisi pystyä profiloitumaan selkeästi plus että ammattikorkeakoulujen sisällä eri koulutusohjelmien pitäisi pystyä profiloitumaan varsinkin jotta sillä on yhteys sen alueen työelämään ja sen alueen kehittämiseen

on syytä myös korostaa päästömaksuvarojen käyttöä että niitä pystyisi käyttämään esimerkiksi biopolttoaineiden kehittämiseen ja muutenkin tehokkuuden lisäämiseen

minä haluan että oppisopimusta kehitetään ja ne nuoret joille ei pulpetissa istuminen sovi löytäisivät sen oman väylänsä tässä yhteiskunnassa

eräs toinen asia mikä meillä on erittäin merkittävä

jatkajia ei löydy

meidän on yhä enemmän panostettava yrittäjyyskasvatukseen kaikessa meidän koulutuksessa ihan peruskoulusta lähtien yliopistokoulutukseen asti

arvoisa herra puhemies

näenkin että ammattikorkeakoululla on hyvin merkittävä rooli siinä että panostetaan yrittäjäkasvatukseen yrittäjyyteen sen lisäksi että voitaisiin harjoittelua ja opinnäytetöitä tehdä niin että meidän nuortemme yrittäjyysura saisi alkua

mutta kuten ed

pentti oinonenkin itse sanoi kuulimme monia erilaisia lausuntoja ja painotitte sanaa saattaa mikä oli finnairin lausunnossa

kunnan velvollisuus on luonnollisesti vastata palveluiden sisällöstä ja laadusta sekä pitää listaa niistä yrityksistä ja yhteisöistä joilta nämä laatukriteerit täyttävät voi ostaa

arvoisa puhemies

edustaja elomaa otti kaksi esimerkkiä kuntaliitoksista ja ne eivät mielestäni ole relevantteja koska lokalahti on sellainen paikkakunta josta asukkaat ovat vähentyneet ja on luonnollista että ei ole enää kolme kauppaa vaan on yksi kauppa

todellisuudessa mikäli kunta haluaa luoda palvelusetelistä varteenotettavan vaihtoehdon palveluiden järjestämiseksi tulee sen määritellä setelin arvo niin korkeaksi että siitä muodostuu tosiasiallinen houkutteleva vaihtoehto asiakkaalle

taas toisaalta esimerkki masku lemu ja askainen joka on ollut vapaaehtoinen kuntaliitos perustuu siihen että nämä alueet erityisesti masku ja lemu olivat silloin kaksi erillistä kasvukuntaa ja nyt ne ovat yksi kasvukunta

ihan varmasti lapset hoidetaan aivan samalla tavalla ja heille annetaan hyvää opetusta

siksi kuntien tulisikin määritellä setelin arvo riittäväksi jotta se olisi aito vaihtoehto omaishoitajan lakisääteisten vapaapäivien viettoon eikä hoidettava joutuisi jonottamaan intervallipaikkaa vanhainkotiin terveyskeskukseen tai mahdollisesti dementiakotiin

jos on huoli siitä että identiteetti häipyy

askainen on edelleen vahva kurkkukunta ja lemust leippä markkinoilla tiedetään mistä lemussa on kysymys

huonokuntoisten ja muistihäiriöisten vanhusten määrän kasvamisen myötä laitoshoitopaikkojen korvaaminen tuetulla asumisella asettaa paineita asuntorakentamiselle entistä enemmän

tällä hetkellä laitoksissa asuu paljon sellaisia kehitysvammaisia jotka pystyisivät asumaan tavallisissa asunnoissa tai kehitysvammaisten ryhmäkodeissa kun riittävät tukipalvelut olisivat saatavilla

lain valmistelussa onkin tiedostettu että ongelmatilanteita saattaa syntyä jos oikeudet velvollisuudet palvelun arvo tai omavastuun määrä eivät ole tarpeeksi hyvin määritellyt käyttäjälle ja on aivan selvää että näiden ongelmien ennakoivaan ratkaisuun on keskityttävä

kunta pystyy keskittämään enemmän voimavaroja palvelun tuottamisen sijasta palveluiden järjestämiseen

lisäksi on arvioitu että setelin käyttöönotto lisännee kuntien ja muiden sosiaali ja terveydenhuollon toimijoiden kustannustietoisuutta sekä palvelujen rahoituksen läpinäkyvyyttä

laatutekijöiden merkitys myös lisääntyy ja se lienee tarkoituksenmukaista kaikessa kuntien palveluiden järjestämisessä

pidän myös varsin merkittävänä että palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto lisää kuntien tietoisuutta oman alueensa palvelutarjonnasta ja helpottaa siten myös ostopalvelusopimuksiin liittyvien tarjouskilpailujen toteuttamista

maininnan arvoisena pidän myös että kunnan tehtävänä on aiempaa selkeämmin palveluiden järjestäminen sekä palvelujärjestelmän koordinointi ja kumppanuuksien rakentaminen julkisen sektorin yrityssektorin ja kolmannen sektorin välille

jos näistä on epäselvyyksiä niin lisätietoa saa varmasti suomen ortopediyhdistykseltä tai artroplastiayhdistykseltä

tämä valtioneuvoston tulevaisuusselonteko tänään julkaistu himasen raportti ja aiemmin tulevaisuusvaliokunnan julkaisema mustat joutsenet ovat kaikki sellaisia teoksia joita meidän jokaisen kannattaa lukea jotta oma ymmärryksemme tulevaisuuden hahmottamisesta kirkastuu

ennen kaikkea kysymys on uudenlaisesta innostavasta ajattelumallista joka edustaja jaskarin ryhmäpuheenvuorossa ja hänen omissa puheenvuoroissaan tulee aivan mainiosti esiin

ministeri vapaavuori nosti tästä selonteosta kolme keskeistä kohtaa

osaaminen sivistys ja asenne

kokevatko meidän yritykset että meillä on kannustava ilmapiiri

sallitaanko tässä suomenmaassa yrittäjälle epäonnistuminen ja voiko se epäonnistuminen olla yrittäjälle mahdollisuus uuteen alkuun ja uuteen kasvuun

siitä paljon on kysymys

toivon että vaihdatte vesiväripensselin vähän isompaan sutiin kun puhutaan tulevaisuudesta

arvoisa puhemies

aluksi haluan kiittää ministeriä että hän tuo tämän lain tänne nopealla aikataululla ja erityisesti haluan kiittää ed

rönniä että hän kuljetusalan ammattilaisena varsin perusteellisesti korosti niitä ongelmakohtia joita tässä kabotaasitoiminnassa on

pulliainen otti jo esille tuon harmaan talouden

kun me teemme valtavasti töitä että saamme rakentamisesta harmaan talouden kitkettyä niin toivoisin että se harmaa talous ei pääsisi rehottamaan kuljetusalalla